tarvitaan myös laajemmin luonnonvarojen kestävämpään ja säästeliäämpään käyttöön pohjautuvia toimia kuten raaka aineiden kiertoon panostamista luonnonvarojen säästeliäämpää ja tehokkaampaa käyttöä

omavastuuosuuksien suuruus aiheuttaa sen että kuntoutuspsykoterapiaan pääsy riippuu siis maksukyvystä kun sen tulisi olla riippuvainen psykoterapian tarpeesta

luonnon monimuotoisuuden painottaminen jää valitettavan vähälle ilmastokeskustelussa kuten myös tässä tiedonannossa lukuun ottamatta muutamaa sanaa kehitysmaiden metsäkadosta tai teollisuusmaiden nielulaskennasta

perhehoidon vahvistaminen vaatiikin tukipalveluiden huomattavaa vahvistamista

lainuudistuksen yhteydessä annettavassa asetuksessa on kelan korvaustaso määriteltävä sellaiseksi ettei se lisää kuntoutujien välistä eriarvoisuutta tarpeellisiksi arvioitujen psykoterapiapalveluiden käytössä

tällä hetkellä esimerkiksi lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden riittämätön määrä aiheuttaa sen ettei heillä ole riittävästi aikaa tukea perhehoitajia sekä pitää yhteyttä sijoitettuihin lapsiin ja nuoriin

ilmastonmuutoshan uhkaa vakavalla tavalla luonnon monimuotoisuutta mutta myös toisinpäin luonnon monimuotoisuuden väheneminen esimerkiksi metsäpeitteen hupeneminen vauhdittaa ilmastonmuutosta

korvaustaksoja tulee siis korottaa ja taksojen tarkistamista tulee myös seurata jotta omavastuut tosiasiallisesti laskevat eikä taksojen korotus siirry psykoterapian hintojen korotuksiin

perhehoidon valvonta on haastavaa ja perhehoidon vahvistuessa tulisi varmistaa se että perhehoitajia ehditään sekä tukemaan että myös valvomaan riittävästi jotta lapsen etu toteutuu ja jotta perhehoitajat jaksavat raskaassa ja tärkeässä työssään

valiokunta edellyttää että kuntouttavan psykoterapian taksoja tarkistetaan asetuksen säätämisen yhteydessä asiakkaiden omavastuuosuuksien kohtuullistamiseksi ja yhdenvertaisuuden lisäämiseksi

luonnon monimuotoisuuden vähenemisen seurauksena myös luonnon ihmisille tuottamat niin sanotut ekosysteemipalvelut kuten puhdas vesi vesitalouden kierto hiilen sidonta ravintokasvien pölytys ja ravinteiden kierto voivat pahasti häiriintyä ja vaikutukset voivat olla niin ympäristölle kuin ihmisten hyvinvoinnille ja elinmahdollisuuksille merkittävät

taksojen tarkistamista tulee seurata jotta omavastuuosuudet tosiasiallisesti laskevat eikä taksojen korotus siirry psykoterapian hintojen korotuksiin

pride koulutus on erittäin hyvää mutta silti on edelleen kehitettävää jotta esimerkiksi erityistarpeet kuten kehitysvammaisten lasten tarpeet osattaisiin huomioida riittävästi

arvoisa puhemies

toki julkisten palvelujen rinnalla voi ja tuleekin olla sijaa myös yksityisille toimijoille mutta lastensuojelun sijaishuolto on sen kaltainen ala että näen kyllä myös huolen pilviä sen yllä että vaikeassa asemassa olevien lasten hoidosta tehdään yhä vahvemmin bisnestä

on ollut tilanteita joissa lastensuojelun selkeää ensisijaisuutta suhteessa hankintalakiin on tulkittu toisin ja esimerkiksi siirretty lapsia ja nuoria heidän etunsa vastaisesti toiseen paikkaan

pidän erittäin kannatettavana tätä käsittelyssä olevaa esitystä siitä että rikoslakia muutetaan siten että kissan ja koiran turkisten tai niitä sisältävien tuotteiden markkinoille saattaminen on rangaistavaa

niistä ehkä vakavimpia kotimaassa ovat juuri nämä koe eläinten asemaan liittyvät kysymykset samoin tehomaatalouteen ja turkistarhaukseen liittyvät kysymykset

todella toivon että eläinten olosuhteita ja hyvinvointia voitaisiin näiden osalta parantaa ja on ihan hyvä että esimerkiksi ympäristötuen ehtoihin on tämmöinen eläinten hyvinvointia lisäävä vaikutus myös saatu

muuten tuemme hallituksen esitystä ja esimerkiksi tätä lain keskeisintä periaatetta siitä että perhehoito on ensisijainen suhteessa laitoshoitoon

salon kanssa ihan samaa mieltä että nämä turkisiskut ovat ehdottomasti vakavia rikoksia ja voisin sanoa niin että ne jopa toimivat eläinsuojelutyötä vastaan

muistan kovin hyvin että kun ensimmäiset iskut tulivat niin silloin meni pitkäksi aikaa pois se pohja mitä oli jo esimerkiksi turkistuottajien kanssa yhdessä rakennettu eläinsuojelijoiden kanssa siihen suuntaan että yhdessä oltiin valmiit eläinten hyvinvointia parantamaan

salolla on huoli seurataanko näitä niin sen voin kyllä vakuuttaa että ainakin itse olen saanut sen tiedon että kovin tarkastikin seurataan näitä iskuja toteuttavia ryhmiä

ihan selvyyden vuoksi vielä tähän meidän esittämäämme pykälään

ensinnäkin tämä pykälämuotoilu mitä esitämme on siis sosiaali ja terveysministeriön lakia valmistelevan virkamiehen esitys jota hän esitti koko valiokunnalle koska hän näki tarpeelliseksi tämän pykälän selkeyttämisen

sen pohjalta tämä esityksemme on tehty

kyse on sosiaalityöntekijöiden resurssien riittävyydestä ja ylipäätänsäkin siitä että lainsäädännön pitäisi olla mahdollisimman selkeää ja täsmällistä tässä tapauksessa näitten tukipalveluiden saannin osalta kaikissa sijaishuollon muodoissa

se hetki on hyvin pian läsnä

ahteen esiin tuoma näkökulma siitä että tämän luonnonsuojelun pitäisi olla yhä hyvin vahvasti mukana tai nykyistä vahvemmin oli oikean suuntainen

vanhustenhoivaan tarvitaan lisää työntekijöitä ja palveluiden sisältöä tulisi myös voida kehittää siten että pakollisen perushoivan lisäksi olisi mahdollisuus tukea nykyistä vahvemmin vanhusten sosiaalista toimintaa ja turvata esimerkiksi mahdollisuus nauttia ulkoilusta

vanhustenhoivan laadun parantamiseen tarvitaan lisää resursseja mutta tarvitaan myös tiukempaa normiohjausta esimerkiksi vanhusten hoivalakia joka turvaisi ihmisarvoisen elämän kaikille ikäihmisille

mielenterveyspalveluiden saannissa on suuria puutteita vaikkakin hyvää on että eduskunta hieman lisäsi lasten psykiatriseen hoitoon sekä aikuisten mielenterveyspalveluihin resursseja

tässä ajassa jossa lasten ja nuorten pahoinvoinnista on erityisen raadollisia ja voimakkaita merkkejä ei voida enää aikailla lasten ja nuorten palveluverkoston vahvistamisessa

tarvitaan esimerkiksi neuvolapalveluiden kehittämistä moniammatillisten hyvinvointineuvoloiden suuntaan niin että perheitä voitaisiin tukea nykyistä kokonaisvaltaisemmin

seula vuotaa eikä lapsiperheitä voida auttaa riittävän varhain mistä osoituksena on että huostaanotot lisääntyvät ja lastenpsykiatriset jonot kasvavat

tarvittaisiin ennen kaikkea peruspalveluiden parantamista ja mahdollisuuksien vahvistamista että lapsiperheitä voitaisiin tukea vahvemmin niiden luontaisissa kehitysyhteisöissä esimerkiksi kotona neuvoloissa päivähoidossa ja koulussa

jotta painopistettä saataisiin käännettyä tänne varhaisen tuen suuntaan tarvittavalle tasolle samaan aikaan kun huolehditaan välttämättömien erityispalveluiden saannista niitä jo tarvitseville tarvittaisiin niin sanottua kaksoisrahoitusta tähän tarkoitukseen

ensinnäkin tämä esitys on erittäin tärkeä parannus ja on erittäin hyvä että kehitysvammaisten asumisasioiden parissa ollaan nyt etenemässä ja on tehty töitä ohjelma kuten edellinen puhuja ed

sdp on esittänyt muun muassa toimeentulotuen lasten perusosan nostoa kunnallisen perusvähennyksen tuplaamista työmarkkinatuen nostoa sekä eläkkeensaajan asumistuen nostoa ja yleisen asumistuen parantamista

nyt taantuman lähestyessä olisi erityisen tärkeää painottaa sosiaalista oikeudenmukaisuutta sillä vaikeina aikoina heikoimmilla olevien asema vain entisestään vaikeutuu

kun laitoksia puretaan niin tulee varmistaa että on riittävästi tuki ja palveluasuntoja korvaamaan laitospaikkoja niin että kukaan ei jäisi heitteille vaan saa tarvitsemansa tuen ja avun laitoksista kodinomaisempaan asumiseen siirryttäessä

parannusten sijaan sata komitealta on tihkunut huolestuttavia viestejä muun muassa ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan heikennyksestä osittamisesta kahteen jaksoon ja työssäoloehdon pidentämisestä

ja toinen on sitten se että omaisten luona asuu hyvin paljon itsenäistymiseen suuntaavia kehitysvammaisia ja monesti he ovat hyvin iäkkäiden omaistensa luona asumassa

sen sijaan tarvitaan vähimmäisetuuksien tason nostoa toimeentulotuen nykyaikaistamista huomioimaan nykyelämän välttämättömät menot nykyistä paremmin sekä tasokorotusta sillä toimeentulotuki on jäänyt jälkeen muusta tulokehityksestä

on siis tärkeätä että heille tulee mahdollisuus itsenäistyä

esimerkiksi pienituloiset työeläkettä saavat hyötyisivät tästä parannuksesta mikäli veroa ei ihan nykyisellä tasolla vielä menisi

taloudellisesti vaikeina aikoina mitataan erityisesti sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja tätä perään hallitukselta pienituloisimpien aseman helpottamista

tarvitaan jatkossakin monia toimia että voidaan saada tämä kehitysvammaisten asuminen asianmukaiselle tilalle

mehän kaikki odotamme kuumeisesti sitä että kokouksessa päästäisiin riittävästi eteenpäin ja saataisiin mahdollisimman hyvä ja sitova sopimus aikaan

työttömyyden kasvaessa räjähdysmäisesti ja työttömyyskassojen painiessa pitkien käsittelyaikojen kanssa toimeentulotuen jonot ovat kasvaneet hälyttävästi monissa kunnissa ja samaan aikaan useissa kunnissa suunnitellaan jopa lomautuksia sosiaalitoimen henkilöstölle kun käsittelyaikoja ei muutenkaan pystytä toteuttamaan lain edellyttämässä ajassa

yhdysvaltain ja kiinan lupaukset päästöjen vähentämisestä ja rahoituksesta käytännössä ratkaisevat pitkälti sen minkälainen sopimus kööpenhaminassa saadaan aikaan

ja nyt valitettavasti viimeiset uutiset ovat sen kaltaisia että usa ei ole valmis nostamaan päästöleikkauksiaan aiemmin lupaamastaan

mitä ministeri aiotte tehdä etteivät nämä kaikista köyhimmät toimeentulotuen tarpeessa elävät joudu kohtuuttomiin tilanteisiin

tämä päivähän on hyvin ratkaiseva päivä ilmastonmuutoksen hillinnän ja tulevien sukupolvien hyvien ja turvallisten elämänedellytysten varmistamisen kannalta

ennemminhän esimerkiksi toimeentulotuen perusosa erityisesti lasten perusosa edellyttäisi parannusta ja tällaisissa vaikeissa ajoissakin köyhimpien asemasta huolehtiminen on oikein erityisen tärkeää

maailma on huutanut kööpenhaminan kokouksen perään ja toivottavasti tämä huuto kuullaan ja päästään riittävään sopuun päästövähennyksistä ja kehitysmaiden rahoituksesta

esimerkiksi energiansäästöön ja energiatehokkuuteen panostamisessa tulee edetä ripeästi ja näen tärkeäksi että kotimaan päästövähennystoimien tueksi säädettäisiin ilmastolaki tuomaan toimiin ennustettavuutta ja varmuutta

vaikka taloussuhdanteesta johtuen määrärahoilla arvioidaan saatavan hieman enemmän hankintoja toteutettua kustannusten laskun kautta ei se poista sitä huolestuttavaa tosiasiaa että metson tavoitteet jäävät toteutumatta

tässä tulisi edetä ripeästi

kaikki tiedämme itämeren vakavan huonon tilan mikä vaatii yhä tehokkaampia toimia muun muassa maatalouden ympäristötuen kehittämistä entistä vaikuttavampaan suuntaan

tätä tulisi vauhdittaa ja varata riittävät resurssit myös sosiaalisin perustein tarjottavaan tukeen kansalaisille jotteivät toimet kohtuuttomasti vaikeuttaisi pienituloisimpien asemaa ja tilanteita

vielä tähän keskusteluun ympäristöministeriön lakkauttamisesta joka tänään on ollut vahvasti esillä haluan todella painokkaasti todeta että tässä ajassa tarvitaan kipeästi ympäristöhallinnon vahvistamista ei suinkaan heikentämistä

keskustan puheet tältä osin tuntuvat aivan uskomattomilta ja valitettavasti on toistettava sekin viesti joka ympäristöjärjestöiltä on tullut että ne ovat nimenneet tämän hallituksen ympäristökielteisimmäksi

esimerkkejä niistä syistä miksi tällainen nimike tai maininta on tälle hallitukselle annettu ovat aluehallintouudistus metsähallituksen suunnitelmat luontopalveluiden osalta kansallispuistojen rakentamishankkeet tai vaikkapa tämä eduskuntaakin paljon puhuttanut saimaannorpan tilanne

arvoisa puhemies

ukkola tässä kuvasi lastensuojelutyötä ja on pakko todeta että teillä on kyllä hieman erikoinen käsitys lastensuojelutyöstä

nimittäin kyllä perheiden tukemiseksi tehdään kaikki mahdollinen ja lasten huostaanotto on vihoviimeinen toimenpide mikä suoritetaan ja siihen mennessä lapset ovat usein kyllä nähneet aivan liian paljon pahaa

sitä ei kyllä kunnissa tehdä kovin köykäisin perustein ikinä enkä usko että myöskään oulussa niin tehdään

heille me haluamme osoittaa tämän toimeentulotuen perusosan korotuksen jotta he myös pääsevät nauttimaan tästä kun valitettavasti teidän esityksessänne käy niin että toimeentulotuen saajat eivät hyödy ollenkaan tästä teidän esittämästänne parannuksesta

ensinnäkin tämä laki täsmentää todella sitä aiempaa lastensuojelulain uudistusta ja varmistaa näin lastensuojelulain käytännön toteutuksen erityisesti näitten avohuollon tukitoimien osalta mikä on hyvä

resurssipula on kova eikä sosiaalityöntekijöillä ole mahdollisuutta tukea perheitä sillä tavoin kuin heidän ammatillinen osaamisensa antaisi mahdollisuuksia koska resurssit ovat niin vähäiset

lisäksi vielä tämä kova vaihtuvuus työntekijöiden osalta ja myös se että on paljon epäpäteviä työntekijöitä aiheuttaa ongelmia lastensuojelun saralla

toinen asia minkä nostan esiin on se että lapsiperheiden varhaisen tuen palveluita ja ennalta ehkäiseviä palveluita olisi järkevää ja tärkeätä vahvistaa

esimerkiksi juuri tätä lapsiperheiden kotipalvelua tulisi saada varhaisessa vaiheessa monenlaisissa elämän haastavissa tilanteissa joita ihan kaikille perheille voi tulla elämän varrella vastaan

nyt tämän lakiesityksen pohjalta pelkään kyllä että käy niin että jatkossa lapsiperheiden kotipalvelu tulee painottumaan entistä vahvemmin vain lastensuojeluperheille ja kannan tästä syvää huolta koska ennen kaikkea tätä lapsiperheiden kotipalvelua olisi järkevää saada ennalta ehkäisevästi jo paljon ennen lastensuojeluasiakkuuden syntymistä

onkin erittäin valitettavaa että tähän sinänsä hyvään lakiin on ujutettu uusi terveydenhuollon asiakasmaksu kun sairaanhoitajankin vastaanotot tehdään jatkossa maksullisiksi

tätä emme voi hyväksyä

hallitus esittää sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua lakia muutettavaksi siten että myös sairaanhoitajan vastaanotosta voitaisiin siis jatkossa periä asiakasmaksu myös silloin kun hoitaja ei kirjoita reseptiä eli kaikki sairaanhoitajan sairausvastaanotot tulevat sitten jatkossa mahdollisesti maksullisiksi

sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksut rasittavat siis erityisesti pienituloisia työelämän ulkopuolella olevia ja pitkäaikaissairaita ihmisiä siis yleisesti ottaen yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevia ryhmiä